älkääkä sitäkään viitsikö väittää että me suurkunnissa kykenisimme järjestämään noita palveluita yhtään taloudellisemmin kuin esimerkiksi esimerkkeinä käyttämissäni joutsan tai keuruun kunnan tapaisissa kunnissa

arvoisa puhemies

keskusta tekee kaikkensa taatakseen kuntien päättäjille itsehallintoon nojaavan vapauden päättää lähipalveluistaan ja olemassaolostaan

kaiken lisäksi kun te mainitsette nämä parturit ja suutarit ja muut vastaavat niin tämä hallitus hoiti asiat niin että ne ovat edelleenkin siellä alennettujen arvonlisäverokantojen joukossa joihinka jo aikaisemmin lähdimme niitä yhteisesti ajamaan ja viemään

esiin ja tesin ja finnveran yhteistä ohjausta varten on tämmöinen neuvottelukunta jossa on virkamiehistä ja elinkeinoelämän edustajista koottu tämmöinen body mutta en pidä sitä tarkoituksenmukaisena että sinne tulisi erillinen johtokunta joka alkaisi erillisenä johtokuntana johtaa näitä kaikkia yhtä aikaa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

tämä koordinoiva orgaani johonka me olemme ottaneet myöskin valtionhallinnon ulkopuolelta edustajia siinä on bisneksen edustaja siinä on rahoitussektorin edustaja mielestäni on aika hyvä järjestely tämmöisen koordinaation aikaansaamiseksi

keskusta on valmis kaikin tavoin tukemaan kuntien yhteistyön laajentamista perusterveydenhoidossa ja siihen välittömämmin liittyvissä sosiaalipalveluissa

jaskari te ette sitä sanonut mutta kerta toisensa jälkeen se tulee esille jotenkin ikään kuin yhdistettäisiin varhaisen vaiheen riskirahoitus muuhun niin että sama orgaani myöntäisi varsinaista pääomasijoitusrahaa ja vielä velkarahaa elikkä sen mistä finnvera tällä hetkellä vastaa ja kenties sama myöntäisi vielä innovaatiotukea kyllä menee puurot ja vellit pahemman kerran sekaisin

parhaiten uskon tämän olevan toteutettavissa kokoamalla juuri perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon tehtävät ja niin kuin täällä tuli aikaisemminkin esille myös näiden rahoituksen yksikanavaiseksi ja aluejaotukseltaan maakuntajakoiseksi

samaan maakuntahallintoon voitaisiin koota myös muut yhtä kuntaa laajemmat tehtävät ammatillinen koulutus ja maakuntien liittojen tehtävät

missä tällaiseen maakuntamalliin ei olisi valmiutta siellä ratkaisu voisi olla nykyisen tyyppiset kuntayhtymät

koordinaatiota ohjauksessa vielä kertaalleen tarvitaan

tilastot näet todistavat että niitten järjestämät sote palvelut eivät ole yhtään kalliimpia kuin näiden järjestäminen suurissa kaupungeissa

suurissa kaupungeissa väestörakenne on yleensä erittäin radikaalisti paljon nuorempi kuin näillä yhteistoiminta alueilla jos ne ikävakioidaan

ilman muuta kaikki on mielestäni pyritty tekemään ja pyritään jatkossakin tekemään niin että niiltä osin kuin me omilla toimillamme rakennamme byrokratiaa sitä pyritään karsimaan

nämä kuntayhtymät jotka järjestävät näitä palveluja ja kaupunkien järjestelyt näissä samoissa tehtävissä ei ole eroja erityyppisten järjestäjien kesken

me olemme eu rahoituksen maksatusviranomaisten määrää nyt jo vähentäneet ja pyrimme sitä vähentämään

hallituksen ylimielinen suomen kuntakentän runttaaminen euroopan suurimmiksi kunniksi perusterveydenhoidon vaatimusten kokoisiksi kunniksi siitähän tässä on kysymys perusterveydenhoidon vaatimusten mukaisiksi kunniksi olisi todella suuri virhe

niitä on ehkä joitakin muitakin tapoja mutta kyllä ihan ylivoimaiselta valtaosaltaan byrokratian perusteet tulevat niistä eu normeista joita meidän nyt valitettavasti on pakko noudattaa

riippumatta siitä mitä sinne kirjoihin on kirjoitettu tämän minä nyt sanon kyllä omasta kokemuksestani koska minä olen ollut monessa eri tehtävässä vähän eri näkökulmasta katsomassa tätä samaa asiaa

luotan lujasti siihen että tätä taistelua me emme todellakaan tule häviämään

tänäänkään sitä ei pidä unohtaa että juuri sinipuna se suomen euroon alun perin vei ja vei ilman mitään kansanäänestystä toisin kuin niin monissa muissa eurooppalaisissa maissa tehtiin

se todettiin jo silloin kauan aikaa sitten kun tätä valuutta aluetta lähdettiin suunnittelemaan mutta ne varoitukset menivät kuuroille korville kaikkien tietämällä tavalla

tästä syystä silloinen hallitus oli valmis antamaan ensiapua rakentamaan vallit niitten jotenkin hallittavien tyrskyjen voiman vähentämiseksi ja niitten ikävien aaltojen etenemisen estämiseksi

vaikka tästä jo myönnetystä rahasta pienelle osalle onkin saatu nyt jo myönnetystä rahasta jotain jäynää joitain näitä vakuuksia niin vastaavasti sitten taas riskit niistä tukimuodoista mitä joko on jo käytetty tai ollaan käyttämässä ovat selvästi kasvaneet

miksi

siksi että nyt on päätetty mennä myöskin jälkimarkkinaoperaatioihin siis ostaa jälkimarkkinoilta sijoittajien salkusta niitä sellaisia valtion papereita jotka ovat suuri riski tuon pankin tai muun sijoittajan salkussa ja jotta se salkku on uskottavampi salkku me menemme yhteisvastuullisesti ostamme sieltä pois ja otamme sen riskin omaan piikkiimme

arvoisa puhemies

tässä todella on hyvin tärkeästä asiasta kysymys siitä että kantaverkkoyhtiö pieni karitsa joka vastaa niin

uusi eun direktiivi edellyttää sitä että kantaverkkoyhtiön omistus pitää eriyttää siten että sitä ei ole omistamassa sellainen yhtiö joka on sekä sähköntuottaja että myöskin sähkökaupassa mukana

tämä eriyttäminen pitää tietyn aikataulun mukaisesti ja puitteissa kyetä toteuttamaan ja suomen hallitus on tässä tehnyt työtä nyt puolentoista vuoden ajan ja olen todella iloinen että nyt saimme tämän ratkaisun aikaiseksi ja että tämä eduskunta pystyy nyt tästä nämä päätökset tekemään

no se olennainen juttu on se että niitten pienten maitten kohdalla niin kuin näitten kriisin tyrskyjen hoitamiseen jotenkuten riittävät vielä euroalueen yhteiset voimavarat mutta eivät näitten suurten

ja nyt kun on päätetty yhden suuren euromaan kohdalla ikään kuin ottaa ensimmäinen askel mennä tukemaan sen pankkeja niin kun sitten sen jälkeen tästä asta seuraa se b kun se valtiokaan ei selviä kun tämä askel a on otettu siinä suuressa maassa tässä tapauksessa espanjassa ja kun sen jälkeen se espanjan valtio tarvitsee ei voida enää sanoa että no joo me nyt vain olemme mukana tässä teidän pankkien tukemisessa ja sanottaisiin sitten ei sille espanjan valtion pyynnölle saada rahaa

hivenen yllättää nyt kuitenkin että talousvaliokunnan puheenjohtaja osaa tämän arvonmäärityksen joka on tavattoman vaikea ja vaatelias tehtävä koko lailla lonkalta heittää täällä

sekä valtio että ilmarinen joka on ollut valtion partneri tässä kaupassa jossa on pyritty ostamaan nämä osuudet valtiolle niin että tämän direktiivin ehdot tulevat täyttymään on tehnyt kuukausien ja kuukausien ajan maan parhaiden asiantuntijoitten kanssa työtä saadakseen yhteisen ymmärryksen tästä arvonmäärityksestä

minun väitteeni siis on että espanja muutaman kuukauden sisällä joutuu kääntymään kenties silloin on jo pystyssä pysyvä rahasto elikkä evm evmn puoleen ja me joudumme yhteisvastuullisesti myöskin sitä espanjan valtiota rahoittamaan

ja kun numerot alkoivat käydä ihan yksi yhteen eri selvityksissä niin me tiesimme että nyt puhutaan samasta asiasta

minä toivon että valiokunnan puheenjohtaja nyt sitten valiokuntakäsittelyn yhteydessä saa sen informaation mitä vailla hän nyt tuntui ja kuulosti olevan

oli tämmöiset iso ja ito ratkaisut jotka käytännöllisesti katsoen olisivat tarkoittaneet sitä että nämä yksityiset joilla siis on sähköntuotantoa ja myöskin kauppaa eli käytännössä fortum power heat ja pvo olisivat voineet jäädä periaatteessa omistajiksi mutta niiltä olisi kaikki puhevalta riistetty

minun väitteeni on että espanja tulee pyytämään rahaa ja siinäkin tilanteessa sitten väitteeni ja ennusteeni tämä on enemmän ennuste nyt on se että taas sanotaan että ei ole vaihtoehtoja niin kuin koko päivä täällä on soinut se sävel hallituksen päämiesten puolelta että ei ole olemassa vaihtoehtoja että jos ei tueta niin käy niin tai noin

se oli yksi malli joka tuossa direktiivin rakentamistyössä otettiin ihan käypäiseksi malliksi mutta minustakin nämä molemmat yhtiöt tekivät omalta kannaltaan varmasti hyvän ratkaisun

kun tämä askel a pankkituki otetaan sen jälkeen sanotaan että ei voida kieltäytyä tästä askeleesta b elikkä tämän asianomaisen maan tässä tapauksessa espanjan tuesta

arvoisa puhemies

juu olen oto johtajuudesta ihan samaa mieltä

käytännössä kuitenkaan niillä jotka siellä johtavat nyt niin sanotusti otoina niin kyllä ne ihmiset niillä ei todellisuudessa sitten sitä vastuualuejohtamista ole

mitä vielä tulee itse tähän periaatteelliseen puoleen niin näitä kantaverkkoja minusta voidaan verrata rautateihin ja maanteihin tähän perusinfraan joka muutoinkin pääsääntöisesti meillä on valtion omistuksessa

minusta oli uskomatonta tässä yhdyn edustaja yrttiahon puheenvuoroon tänään kuunnella pääministerin päivällä täällä esittämät perustelut että se ikään kuin olisi jotenkin euroopan kannalta hyvä juttu että pankit irrotetaan oman kotivaltionsa vastuusta että kotivaltion ei tarvitse enää kantaa välttämättä vastuuta siitä että pankit selviävät tai pankkeja pitää pääomittaa vaan me muut euromaat otamme tavallaan haltuun ja yhteisvastuullisesti hoidamme sen pankin kuntoon

ensimmäinen vielä kertauksenomaisesti viestini liittyy siihen että olen todella sitä mieltä että suomi sukeltaa edelleenkin

mitä vielä tulee valtion kannalta tähän sijoitukseen tämä on erittäin edullinen sijoitus sillä tavalla edullinen että tässä on varma tuotto ja ihan hyvä tuotto ja se pidetään varmasti kohtuullisena

ei voida sanoa keskimääräisen kehitysuran vaan itse asiassa me olemme yksi euroopan unionin heikoimmista maista silloin kun katsotaan mihin suuntaan ollaan menossa

kuuna päivänä en usko että keskusta vaikka en ole sen johdossa mutta riviedustajana siellä muiden joukossa kuuna päivänä en usko että suomen keskusta tulee hyväksymään tämäntapaista ajattelua

vielä tässä sopijaosapuolten kesken on voitu löytää siitä yhteinen ymmärrys että siirtoverkon taakse jääneeltä hinnoittelukaudelta niitä alituottoja kun ihan sitä maksimia ei ole peritty tästä sähkön siirrosta ei nyt sitten oteta heti seuraavan kauden hintoihin

me lähdemme paljon korkeammalta tasolta kuin monet muut maat mutta se eriytyminen siinä kehitysuralla minkä suomi jättää jälkeensä muusta euroopan unionista tämä on uutta sellaista uutta että sitä kovin montaa kertaa ei ole tapahtunut

se kolmas dramaattinen virhe mikä tässä tapahtui oli sitten se ja se oli paljossa myöskin saksan vaatimus että jotta saksa oli sitten valmis osaltaan tulemaan näihin uusiin yhteisvastuullisiin taakkoihin saksahan koko ajan on edellyttänyt että samalla pitää tehdä päätökset siitä millä tavalla minkälaisin askelin yhteistä eurooppalaista integraatiota syvennetään millä tavalla kuljetaan kohti liittovaltiota

käytännössä tällä voidaan vähän alentaa sitä hintatasoa mihin olisi päädytty mikäli yksityiset firmat olisivat tulleet ja ostaneet fingridin jota nyt käytännössä ei sitten onneksi tullut eikä se kaikille yksityisille olisi ollut käytännössä mahdollistakaan

ja siinä nyt tarvittaisiin niitä toimenpiteitä niitä pitkävaikutteisia toimenpiteitä jotka liittyvät tähän rakenteelliseen uudistumiseen ja uudistamiseen mutta myös tässä ja nyt toimia sellaisia jotka pannaan nopeasti toimeen ja joilla pyörät saadaan pyörimään ja sitä kautta toimeliaisuutta

mitä vähemmän meillä tätä omaa tuotantoa on ja mitä enemmän sattuu samaan aikaan niin että ruotsissa on ydinvoimalaitosten huoltohommia tai muita vastaavia niin miten siinä käy

siis tällä ratkaisulla voidaan turvata valtiolle vakaa ja ihan kelpotuottoinen omistajuus ja samalla tällä ratkaisulla kyetään varmistamaan suomalaisille sähkönkäyttäjille niin elinkeinoelämälle kuin kotitalouksillekin siirtohinnan osalta ihan kohtuullinen siirtohintakehitys

minä vielä palaan siihen että onko suomessa sitten nämä pääomamarkkinat sekä oman pääoman ehtoisen rahan saamisen mahdollisuudet kärsivällisen riskirahan tai sitten sellaiseen niin huono että riskirahan vahvan riskin sijoituspääoman tai sitten tällaisen kärsivällisen pääoman joka on valmis sijoittamaan tänään eikä odota voittoja ensimmäisen kvartaalin eikä vielä kuudennenkaan kvartaalin vaan ehkä sitten kymmenennen kvartaalin jälkeen

ja päivällä täällä pääministeri jälleen kerran perusteli sitä kuinka tärkeä kuinka hyvä asia on ei vain pankkivalvonta vaan myöskin tämä yhteinen selvitysrahasto tai talletussuoja tämäntapaiset järjestelyt

juuri silloin meidän on pakko yrittää ottaa ne viimeisetkin kivihiililaitokset käyttöön ja myöskin ne tehoreservit jotka ovat kaikki käytännössä kivihiililaitoksia

silloin kun meillä ei niin sanottu normaali oma tuotanto riitä otetaan myös tehoreservit käyttöön ja silloin käytännössä ajetaan ne kaikista viimeiset erät nimenomaan kivihiilellä jolla tuotetaan se tarvittava sähkö ja osin eräissä tapauksissa myöskin lämmön suhteen joudutaan menettelemään samalla tavalla

minä olin kuulevinani jossakin vaiheessa edustaja jaskarin puheenvuoron jossa hän ainakin velkarahan osalta mutta taisi olla että myös oman pääoman ehtoisen rahan osalta epäili että ei ole riittävästi

näin se on ja olkoon tämä nyt vain vastauksena myöskin sitten siihen kysymykseen tarvitaanko meillä lisää sähkön kapasiteettia vai ei jo nyt puhumattakaan siitä miten asiat voivat olla sitten muutamien vuosien tai kymmenen vuoden päästä

minulla oli tilaisuus tässä muutama vuosi sitten perehtyä kahden maan tilanteeseen minkälaiset pääomamarkkinat siellä on stanford research international on stanfordin yliopiston kyljessä oleva järjestelmä teistä jotkut muutkin ovat voineet siellä olla ja tutustua ja niin pois päin ja sitten toisaalta englannin ihan nykyjärjestelmään miten siellä

kivirannan kysymykseen siitä miten nyt käy näitten tuulivoimahankkeitten kanssa

nyt on käynyt vähän ilmi että eri puolilla suomea on vähän erilaiset ohjeet käytännössä ollut tässä alkuvaiheessa siinä miten suhtaudutaan silloin jos on merikotka nähty jossain jos on lepakoita nähty tai jotain muuta

siis totta kai amerikka on iso maa ja englanti on iso maa mutta näidenkin maiden sisällä on sellaisia alueita joissa itse asiassa lähtökohtaisesti se markkina alue ei ole sen suurempi välttämättä kuin suomikaan

on äärettömän tärkeää niin kuin olen moneen kertaan täällä jo ennen tätä päivää esittänyt jo pari kuukautta sitten esitin ensimmäisen kerran ajatuksen siitä että siinä tilanteessa kun seuraavan kerran eurooppalaista integraatiota ollaan viemässä eteenpäin niin että siihen eteenpäinviemiseen liittyy perussopimuksen muutostarve siinä vaiheessa kerta kaikkiaan pitää viimeistään pysähtyä ja antaa kansalle mahdollisuus arvioida se ovatko nämä askeleet kohti liittovaltiota ja nämä perussopimuksen muutokset jotka sitä merkitsevät sellaisia että ne voidaan hyväksyä

mutta se organisoituminen millä tavalla pääomat organisoidaan siellä sellaiseen ahkeraan käyttöön joka synnyttää uutta yrittäjyyttä uusia työpaikkoja ja uutta toimeliaisuutta niin se on kyllä hyvin järjestetty

minä uskon että löytyy tässä semmoinen kirkko keskelle kylää jossa kirkossa voimme kaikki asua eli rakentaa ihan hyvin tuulivoimaa myöskin

arvoisa puhemies

viimeisinä sanoina aivan lyhyesti

kyllä pk yrityksissä se meidän mahdollisuutemme on ollut taakse jääneitten muutaman vuoden aikaan viiden kuuden vuoden aikaan ja siinä se meidän mahdollisuutemme paljolti jatkossakin on

asia

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

siihen tarvitaan satoja miljoonia jo neljän viiden vuoden aikaan myöskin valtion panostusta mutta sillä se tartunta pitkä aika se vaikutus se vipuvaikutus tosiaan mitä sillä haetaan on sitten moninkertainen ei nyt hirveän moninkertainen mutta muutamankertainen kaksin tai kolminkertainen parhaimmillaan

niihinkin pitää rohjeta mennä jos ei muuten rahaa saada koska vaihtoehto on nyt se että tällä hetkellä suomalaiset erityisesti institutionaaliset sijoittajat vievät rahansa suomen rajojen ulkopuolelle

onko se aavistuksen verran parempi tuotto suomen kansantalouden kannalta niin paljon parempi asia kuin se että osa siitä sijoituspääomasta sijoitettaisiinkin suomeen vaikka riskiä ottaen jolla tänne sijoitettuna saataisiin sellaista taloudellista toimeliaisuutta aikaiseksi joka toimeliaisuus tuo uutta veropohjaa ja joka kansantalouden kannalta saattaa antaa reilusti enemmän kuin konsanaan se pikkasen isompi tuotto mikä kaiken tuon sijoittamisesta suomen rajojen ulkopuolelle seuraa

tämä on tavallaan se filosofia minkä takia keskusta lähtee siitä että pitää tällaisen kasvun tarvitsemaa oman pääoman ehtoisen rahan mutta ei vain sitä vaan myöskin velkarahan tarjontaa parantaa

asia

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

rahaahan on niin kuin tuolla valiokunnassa kuultiin täällä on joitakin talousvaliokunnan jäseniä niin paljon ettei tahdo taipua aina ihan kaikkeen asiaan niin kuin pitäisi

arvoisa puhemies

asia

arvoisa puhemies

kysymys on tärkeästä asiasta ja vaikka me nyt täällä vähän vaivaa näemmekin meidän kannattaa tämä vaivannäkö kuitenkin suhteuttaa siihen mitä tällä hetkellä tuolla yltympäri suomessa kuntakentällä tapahtuu

asia